on hyvä tietää minkälaisista summista puhutaan

nämä keskeytykset ovat vähintäänkin yhtä suuri ongelma kuin ilman opiskelupaikkaa jääminen sillä nämä opintonsa keskeyttäneet nuoret jäävät yleensä täysin tyhjän päälle ja riski heidän syrjäytymiseensä on erityisen suuri

juuri tästä asiasta tässä lakiesityksessä onkin kysymys

tämä laki on laaja yleislaki mutta mielestäni kenties kaksi merkittävintä uudistusta tässä uudessa sosiaalihuoltolaissa ovat kotipalveluiden palauttaminen kaikille apua ja tukea tarvitseville lapsiperheille sekä nuorisopalvelutakuu

tämän lakiesityksen mukaan työeläkevakuutusyhtiöistä olisi jatkossa pidettävä julkista sisäpiirirekisteriä johon hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimitusjohtajan ja hänen varahenkilönsä tilintarkastajien sekä sijoituspäätöksiin vaikuttavien työntekijöiden olisi ilmoitettava pörssiomistuksensa ja kauppansa

tarkoitus ei todellakaan ole istuttaa ketään vuotta pidempään peruskoulun penkillä vaan luoda jokaiselle nuorelle mielekäs jatkumo jatko opintoihin ja sitten työelämään

oikea aikaisella kotipalvelulla voidaan kuitenkin edistää parhaiten lapsen oikeuksien toteutumista ja vähentää erityispalveluiden ja lastensuojelun tarvetta

hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja ei voisi osallistua asian käsittelyyn työeläkeyhtiön hallituksessa jos sen asian osallisen toisen yhteisen palvelu hän on asiaan osallisen toisen yhtiön palveluksessa tai hallintoelimen jäsenenä

yhtenäinen peruskoulu on tänään itsestäänselvyys

palkitsemisjärjestelmän olisi oltava vakuutusyhtiön toiminnan tarkoituksen ja tavoitteiden mukainen sekä vastata yhtiön pitkän aikavälin etua

palkitsemisessa olisi huomioitava työeläkevakuutusyhtiön tehtävä lakisääteisen eläketurvan hoitajana

toivottavasti kunnissa on nyt riittävästi ymmärrystä sille että tämän lain toimeenpano tulee säästämään monin verroin tulevaisuuden sosiaali ja terveydenhuollon kustannuksia

sosiaali ja terveysvaliokunnan käsittelyssä tehdyt muutosehdotukset mielestäni selkeyttävät huomattavasti lain tulkintaa ja helpottavat monilla tavoin sen toimeenpanoa

sopeutuksesta vajaa puolet toteutetaan veronkorotuksina ja hiukan yli puolet säästöillä

tämä mahdollistaa muun muassa ikäihmisten ja kehitysvammaisten laitoshoidon purkamisen ja myös vanhuspalvelulain toteutumisen mikä on tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeä tavoite

meillä on todella hyvät mahdollisuudet pärjätä loistavasti kasvavilla maailmanmarkkinoilla

arvoisa puhemies

kuten edustajat satonen ja suutari kertoivat niin kyllä tästä asiasta valiokuntakäsittelyn aikana myöskin työnantajilta kysyttiin ja vastaus oli se että byrokratiatyön minimoimiseksi on järkevää säätää laki koskemaan koko tätä lakisääteistä lomaa

eli selkeä vastaus tähän kysymykseen oli tämä

vanhuspalvelulain mukainen laitoshoidon purkaminen ei voi onnistua ellemme rakenna nopealla aikataululla lisää ikäihmisten tehostettua palveluasumista ryhmäkoteja ja aivan uudenlaisiakin asumisyhteisöjä

arvoisa puhemies

on hyvä huomata että ympäristövaliokunta on samaa mieltä kansalaisaloitteen kanssa siitä että energiatodistuksen tulisi olla mahdollisimman yksinkertainen ja edullinen sekä myös helposti ymmärrettävä

tietyssä sairauden vaiheessa muistisairautta sairastava ei voi enää asua yksin omassa kodissaan mutta hän ei tarvitse laitoshoitoa vaan kodinomaista asumista sellaisessa yhteisössä jossa saa ympärivuorokautista apua ja hoivaa

arvoisa puhemies

tiedämme kaikki että kansakunnan talous on saatava kuntoon mutta siitä millä keinoin se tehdään ja kenen kustannuksella on kovin erilaisia ajatuksia

haluan tässä yhteydessä myöskin kiittää niitä järjestöjä ja kansalaisia jotka toimivat aktiivisesti energiatodistuslain muuttamiseksi

nyt ollaan rikkomassa tätä perustaa ja yksi konkreettinen esimerkki ovat nämä hallituksen koulutukseen tieteeseen ja tutkimukseen kohdistamat säästöt

puhemies

olen todella kummissani siitä miten ihmeessä hallituspuolueiden edustajat voivat kuulla että esimerkiksi me sosialidemokraatit aliarvioisimme vanhempien kasvatustyötä tai kasvatustaitoja

olemme varmasti kaikki samaa mieltä siitä että vanhemmat ovat useimmiten lastensa parhaimpia kasvattajia mutta emmehän me siitä tänä päivänä täällä keskustele

arvoisa puhemies

lähes kaikki suomalaiset ja myös kansainväliset asiantuntijat ovat voimakkaasti kritisoineet näitä koulutukseen tieteeseen tutkimukseen sekä kehittämis ja innovaatiotoimintaan kohdistuvia säästöjä ja pitäneet niitä suomen tulevaisuuden kannalta jopa vaarallisina

tämä laki kyllä loukkaa lasten yhdenvertaisia oikeuksia varhaiskasvatukseen sillä jatkossa eri kunnissa lapsilla on erilainen mahdollisuus saada varhaiskasvatusta

monessa kunnassa ajatellaan nimenomaan asiantuntijoihin luottaen että hallituksen esityksestä huolimatta lapsella on subjektiivinen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen ja nyt se varhaiskasvatuksen määrä siis riippuu siitä mikä on lapsen kotikunta

kaiken tämän lisäksi hallitus esittää opiskelijoiden toimeentulon heikentämistä

mutta olemme erityisen paljon keskustelleet tänä iltana myöskin siitä että tämä hallituksen esitys suurentaa ryhmäkokoja ja tämä on todella huolestuttava asia varhaiskasvatuksen laadun kannalta

arvoisa puhemies

tulevaisuudenusko on koetuksella ja kun työelämä näyttää samaan aikaan vielä epävarmalta niin entistä hankalammalta opiskelijoiden tilanne tuntuu

tämä vie nopeasti huonoon kierteeseen

arvoisa herra puhemies

sodan aikana isämme äitimme ja isovanhempamme joutuivat tilanteeseen jossa vihollinen tuli ikään kuin omalle pihalle eli taistelut käytiin meillä eikä jossain muualla

on helppo palauttaa pieni summa massiivisista leikkauksista

sitä on kuitenkin turha mainostaa koulutusmyönteisyytenä

arvoisa puhemies

lopuksi arvoisa puhemies erityisen huolissani olen päivähoidon ja peruskoulujen ryhmäkokojen kasvamisesta sillä kaikkein tehokkainta varhaista puuttumista ja ongelmien ennaltaehkäisyä ovat riittävän pienet ryhmäkoot

lain toteutuminen edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä

en ole oikea henkilö arvioimaan puolustuspoliittisia ratkaisuja suomen puolustuksen kannalta koska minulla ei ole siihen riittävää pätevyyttä mutta ymmärrän hyvin karttaa katsomalla kansalaisten ihmettelyn siitä mitä järkeä on jättää puoli suomea ilman varuskuntaa ja keskittää lähes kaikki toiminnot etelä ja länsi suomeen

muistisairaudet ovat tyypillinen esimerkki jossa sairauden tietyssä vaiheessa ihmisen on päästävä asumaan joko ryhmäkotiin tai tehostetun palveluasumisen muistiyksikköön

ryhmäkokojen kasvattaminen onkin yksi huonoimmista päätöksistä mitä tämä hallitus on tehnyt sillä se vaikuttaa negatiivisesti sekä lasten psykososiaaliseen että myöskin kognitiiviseen kehitykseen

varsinainen kritiikkini kohdistuu kuitenkin siihen että tässä prosessissa on yhteiskunnallisten ja alueellisten vaikutusten arviointi jäänyt tekemättä

arvoisa puhemies

kysynkin ministeri kiurulta miten nämä erityisryhmien tarpeet on huomioitu asuntotuotannon suunnitelmissa ja saadaanko edellä kuvatut tavoitteet toteutumaan

mielestäni yhteiskunnassa ei saisi olla yhtään toimintalohkoa edes puolustusvoimat jossa näin isoja ratkaisuja tehtäessä ei mietitä minkälaisia yhteiskunnallisia ja muita oheisvaikutuksia päätöksestä seuraa

vaikka kansalaisaloitetta ei nyt voida sellaisenaan hyväksyä saamme kuitenkin kansalaisten aktiivisuuden ansiosta korjattua epäoikeudenmukaiseksi koettua lainsäädäntöä

ensimmäinen laskennalliseen energiankulutukseen perustuva joka määräisi e luokan ja toinen rinnalle otettava tieto energiamuotokertoimella kerrottu tulos

energialuokan määräytyminen laskennallisen kulutuksen perusteella ilman painotusta energiamuotokertoimella tekee todistuksesta myös oikeudenmukaisemman

kun tähän vielä lisätään muiden ministeriöiden taholta pohjois karjalaan suunnatut toimintojen supistukset niin korvaavien työpaikkojen löytäminen on todella haasteellista jo muutenkin korkean työttömyyden maakunnassa

mielestäni kannatettavaa on lisäksi ympäristövaliokunnan toinen lausumaehdotus siitä että hallitus pyrkii aloitteellisesti rakennusten energiatehokkuusdirektiivin tarkistamiseen energiatodistuksen muuttamiseksi vapaaehtoiseksi vanhojen omakotitalojen osalta

lisäksi esityksessä on jäänyt huomioimatta varuskuntien yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa

arvoisa herra puhemies

tätä prosessia voi arvostella siitä että tässä on edetty väärässä järjestyksessä

ymmärrän toki säästöpäätösten kiireellisyyden mutta kyllä meidän olisi täällä eduskunnassa ensin pitänyt keskustella puolustuspoliittisesta selonteosta puolustuspolitiikan tavoitteista ja kokonaisuudistuksesta ja sitten olisi ollut vasta rakenteellisten muutosten aika

jos olisimme edenneet toisessa järjestyksessä tämä keskustelu olisi nyt todennäköisesti aivan erilainen vaikka johtopäätökset kenties olisivat samanlaisia

arvoisa puhemies

julkisen paikallisliikenteen ja sen tukemisen koulu ja oppilaskuljetusten sairasvakuutuskorvattavien matkojen sekä vanhus ja vammaispalvelujen yhdistäminen olisi mielestäni erittäin järkevää

se toisi varmasti myös kustannussäästöjä

mielestäni on käsittämätöntä että edelleenkin syrjäseuduilla saattavat taksit ajaa kymmeniä jopa satoja kilometrejä perätysten niin että jokaisen taksin takapenkillä on yksi matkustaja

ja kuten sanoin aiemmin olemme tässä asiassa kyllä pakkorakosessa koska euroopan unionin tuomioistuin on tämän direktiivin tuomioillaan vahvistanut ja siitä me emme kyllä pääse karkuun

meidän pitäisi löytää palvelukokonaisuuksia jotka ovat nykyistä joustavampia ja taloudellisempia ja jotka kuitenkin turvaavat myös haja asutusalueiden joukkoliikennepalvelut

arvoisa puhemies

näyttää siltä ettei kasvu ole vieläkään alkamassa

näiden määrää on vaikea kuitenkin arvioida sillä näin etukäteen on vaikea tietää minkä verran työkyvyttömyyspäiviä sattuu vuosiloman ajalle ja toisaalta missä määrin työntekijät pyytävät vuosiloman siirtoa

antti rinteen johdolla rakennettu elvytyspaketti jonka avulla on tarkoitus saada käynnistymään eri puolille suomea tulevaisuuden kannalta tärkeitä julkisia investointeja on tärkeä työllisyyttä parantava toimenpide

sen takia onkin hyvä että valiokunnan mietinnössä vaaditaan että lain täytäntöönpanon taloudellisia ja muita vaikutuksia aktiivisesti seurataan ja seurannan perusteella tehdään sitten johtopäätökset

toisaalta pitkäaikaistyöttömien tilannetta ei pidä unohtaa

työaikadirektiivissä säädetään neljän viikon vähimmäisvuosilomasta kuten täällä on ollut puhetta mutta kolmikantaneuvotteluissa myös työnantajan edustajat olivat sitä mieltä että byrokratiatyön minimoimiseksi on järkevä säätää laki koskemaan koko lakisääteistä lomaa

tämä uudistus tulee kuitenkin nopealla aikataululla ja se kirpaisee eniten rakennemuutoskuntia sekä pahimman työttömyyden alueita

ja kun vielä otetaan huomioon että monien pitkäaikaistyöttömien työllistyminen edellyttää hyviä sosiaali ja terveyspalveluja esimerkiksi mielenterveys ja päihdepalveluja jotka nekään eivät ole ihan priimakunnossa monessakaan kunnassa niin ymmärrän hyvin kuntien huolen ja hädän siitä miten tästä uudesta velvoitteesta selvitään

väärinkäytösten välttämiseksi loman siirtoa on pyydettävä työnantajalta ilman aiheetonta viivytystä ja loman siirtoa koskeva pyyntö on perusteltava työnantajan vaatiessa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilökunnan todistuksella

onneksi kunnat tulevat saamaan kompensaatiota uudistuksen aiheuttamiin kustannuksiin